tarkoitus on että suomessa maailmassa ensimmäisenä ollaan ihan oikein tekemässä ruuaksi kelpaamattomista raaka aineista uusiutuvista raaka aineista myös nestemäisiä polttoaineita erilaisten vempaimien tarpeisiin

hallitus on kertonut että se tulee puuttumaan tähän tilanteeseen mutta siinä mitä tähän saakka on tapahtunut näitten kuukausien aikaan ei niin ole käynyt

jos te otatte velkaa ja sitoudutte seuraavallakin vaalikaudella oman kertomuksenne mukaan lisävelanottoon ja jos te ihan aidosti käytätte sen uusien työpaikkojen synnyttämiseen suomen kilpailukyvyn parantamiseen saatte ratkaisuja aikaiseksi niin että ihmiset tekevät enemmän työtä ja tuottavuutta parannetaan

no me pyysimme kahdelta korkealta asiantuntijalta helsingin yliopiston asianomaiselta professorilta ja vattin tutkijalta lausunnot ja toisistaan riippumatta aivan samanlaiseen johtopäätökseen hivenen erilaisella analyysilla päätyivät nämä kaksi korkeaa asiantuntijaa

mutta kyllä sekin pitää paikkansa edustaja zyskowicz että kyllä mokomat osasivat kiertää jonkun verran kuitenkin tätä järjestelyäkin

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vaikka kuinka nämä ohjauskeinot ovat tehokkaat niin kysymys kuuluu saammeko me tätä äsken sanottua määrää uusiutuvaa markkinoille

arvoisa puhemies

minä olen ihmetellyt sitä ettei ennen kaikkea sosialidemokraattien puheenvuoroissa joitten suhteen panin paljon toivoa puhuta myös siitä miten turvattaisiin pyörien pyöriminen se että suomalaiset työntekijät tehtaissa ja palvelualoilla saavat työtä ja hallituksen toimet ovat nyt keskittyneet estämään kansantalouden romahduksen

mitä tulee sivutuotekorvaukseen ja perusteisiin minkä takia näin tämä perustuu tämän työryhmän esitykseen

heinäluoma kannattaa kyllä ryhmäpuheenvuorossaan aktiivisesti uusiutuvan energian käytön lisäämistä

suhteessa määrällisesti siis absoluuttisina lukuina kuin myöskin suhteellisesti maakunnan koko huomioon ottaen keski suomi näissä menetyksissä on aivan ylivoimaisesti suurin menettäjä

pakkojäsenyys on käsitteenä vähän huonolta kuulostava mutta käytännössä se mitä sillä saadaan mitä sillä haetaan on kaikin puolin kannatettavaa

lopputuloksena on että euroopassa eniten kasvavat metsät muuttuvat päästöjen aiheuttajaksi merkittäväksi päästöjen aiheuttajaksi

eivät bonusjärjestelmän kautta

täällä kaivospuolella kun talvivaara unohdetaan hetkeksi ja katsotaan kymmenen vuotta taaksepäin sitä suomalaista ei ole kuin joku prosentti tai prosentin kymmenys lähinnä tesin kautta joissakin yhtiöissä ja muutaman yksityisen kansalaisen sijoitus aika vähän

monesti maatilat ovat yksityisteitten päässä

yritin tarkalla korvalla kuunnella ja vielä paperinkin läpikäyden jälkikäteen löytää sieltä onko sitten sellaisia hyväksyttäviä keinoja toimia joilla käytännössä tämä voidaan toteuttaa

osakepalkkiojärjestelmä ei pääse optiosopimusten mukaisiin tuottoihin mutta aika hyvään ikään kuin tuottokantaan silläkin järjestelyllä sitten aikanaan päästiin

nyt en enempää puutu tähän metsäteollisuuteen ehkä totean enemmänkin alan kehittämisestä ja tutkimuksesta vielä kerran että kyllähän me nyt olemme muutaman viime vuoden ajan panneet sinne rahaa tavattoman paljon verrattuna siihen miten asiat ovat aikaisemmin olleet sekä kemiallisen ja puutuoteteollisuuden tutkimuksen kehittämiseen että nyt myöskin viennin edistämiseen ja kansainvälistymiseen

valtio on vienyt yksityisteitten vähäisetkin avustukset kaiken lisäksi vielä pois eivätkä kunnat kunnossapidon rahoilla yleensä pidä näistä teistä minkäänlaista huolta

mutta näitä toimiahan te nyt ette tee

tässä mielessä kaivosteollisuus on vähän lapsipuolen asemassa suomalaisen omistajuuden kannalta

se on juuri niin että silloin kun monien valtionyhtiöitten osalta sellaisessa markkinassa toimitaan joka on epätäydellinen markkina jossa ei ole aitoa kilpailua jossa valtio voi omilla päätöksillään jonkun yhtiön menestykseen tai menestymättömyyteen vaikuttaa niin on aivan kornia että siitä että valtio tekee jonkun veroratkaisun tai jonkun muun poliittisen ratkaisun joka voi vaikuttaa tuon yhtiön menestykseen yhtiön johto keräisi miljoonien eurojen suuruiset optiovoitot

en ala käymään tässä uutta puolustusvoimauudistus tai puolustuspoliittista keskustelua

minusta on aika selväkin että se ei mene koska kysymyshän on siitä että kun sähköä otetaan käyttöön erilaista kapasiteettia mitä meillä on niin sitähän otetaan edullisuusjärjestyksessä muuttuvien kustannusten osalta

olisi aika erikoista että nämä tilat joutuvat sen maan josta ansionsa repivät perusteella kiinteistöverotetuiksi eivätkä kuitenkaan saisi kunnalta niitä palveluja joita minä jyväskyläläisenä kaupunkilaisena saan kun samulinranta minun katuni pannaan kuntoon ja vielä pidetään se kunnossa

tässä on ehkä vähän omakohtaisiakin kokemuksia kun muutaman vuosikymmenen on vierestä seurannut terveydenhoitajaa joka on ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitajana toiminut

ei ole mitään edellytyksiä selvitä pitkän päälle niin erilaisten maitten samassa valuuttaunionissa ilman yhteistä finanssiunionia

jos kannatetaan uusiutuvan energian käytön edistämistä on tärkeää että myös esitetään ne toimet joilla tämä tehdään todeksi

kuittaan aivan lyhyesti vaan sen että kun on nyt ollut tilaisuus käydä läpi jonkun verran kuitenkin sitä taloudellisuusajattelua mitä säästöjä saadaan aikaan ja mitä uusia kustannuksia syntyy niin kyllä täytyy sanoa esimerkiksi keuruun osalta että kyllä aika heikoilla eväillä ja löysillä perusteilla ratkaisut on tehty

se on ulkolaisten käsissä ja tätä asetelmaa nyt todella pyritään korjaamaan

pietari jääskeläinen viime viikolla erään keskustelun yhteydessä peräsi sitä että kun ei hallitus aurinkovoimaa ole lähtenyt voimakkaasti tukemaan

arvoisa puhemies

mitä tulee näitten vihreitten sertifikaattien käyttämiseen sitten esimerkiksi tuulienergian osalta sekin on ihan hyvä ajatus

nämä molemmat ovat sellaisia että verrattuna siihen miten me olemme taakse jääneen elämämme juosseet tästä eteenpäin me joudumme tekemään erittäin radikaalin ja ratkaisevan suuruisen muutoksen

kolmas asia liittyy tähän dualismiin dualismiin sanan varsinaisessa merkityksessä

ensin on vesivoima sitten on ydinvoima sitten on chp ja sitä tietä tulevat sitten kivihiili ja kaasukombinaatit viimeisinä

mutta jos se otetaan käyttöön meillä siinä kyllä käy niin että suomalaiset toimijat pystyvät yrityskohtaisesti ne velvoitteensa hoitamaan ostamalla esimerkiksi norjasta vihreitä sertifikaatteja tuulisertifikaatteja mutta ei se suomen valtion suomi kohtainen velvoite uusiutuvan energian lisäämiseksi välttämättä siitä toteudu taikka täyty nimenomaan ei täyty

täällä on monta puheenvuoroa jotka ovat vähän niin kuin samassa hengessä myöskin perussuomalaisten vaihtoehto että on jotenkin väärin käyttää voimavaroja suomalaisten yritysten pääsemiseksi paremmin tuotantoon kilpailukykyiseen tuotantoon ja paremmin markkinoille

myös energiatehokkuuden ja säästön toimet tullaan tässä uudessa ohjelmassa kertomaan ihan käyttäjäryhmittäin energiakäyttäjäryhmittäin mitä käytännössä pitää energiankulutuksen suhteen tapahtua

näitten kahden ensimmäisen kategorian osaltahan päästökauppajärjestelmä ei millään tavalla vaikuta niiden hintaan se ei rasita tätä vanhaa vesivoimaa eikä vanhaa ydinvoimaa mutta sen sijaan se rasittaa tätä hiiltä ja tätä kaasuvoimalaitosten tuottamaa sähköä

kun puolustusvoimain johtoa oli kuultavana tai itse asiassa sehän oli kutsunut meidät ja asianomaisten kuntien edustajat ja maakunnan liiton edustajat kuultaviksi tai kuulolle pitäisi näin kai sanoa tämä ilmaisu parhaiten vastaa sitten sitä mistä oli kysymys niin kyllä tuo tilaisuus jätti erittäin monta kysymystä myöskin tämän taloudellisuuden osalta puhumattakaan nämä muut seikat jotka liittyvät koko tähän uudistukseen ja jotka voidaan kyseenalaistaa myöskin tuo taloudellisuuspuoli jäi vahvasti vaille kunnon vastauksia

näihin järjestelmiin tarvittaisiin jotta ne saataisiin käyttöön todella hirveän monen sadan prosentin tukia että ne saataisiin suomen oloissa markkinoille

sitä toki on synnytetty järkevältä pohjalta kun vuo sien vuosien jälkeen hyvin harjoitellen vähitellen löytyi monilla paikkakunnilla eri puolilla suomea malli mille ja miten se rakennetaan

sen takia suomi on valinnut sellaiset uusiutuvat tiet ja sellaiset kestävät tiet jotka ovat kustannustehokkaita

mutta selvä erillinen tehtävä on toki tiedeyliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla

muun muassa tämäntapaiset syyt ovat olleet takana siinä että hallituksen ministerityöryhmä joka on valmistellut nämä esitykset päätyi yksimielisesti siihen että syöttötariffi takuuhintajärjestelmä on se mikä suomeen sopii mitä meillä kannattaa viedä eteenpäin

toinen asia mihinkä halusin kajota liittyy näitten homekoulujen ja muuta pikaista korjausta vaativien koulujen pikaremonttiin

usata pidetään maana joka on puhtain markkinatalousmaa

tästä syystä nimenomaan puupohjaiset uusiutuvat vaihtoehdot ovat moniin sekä lämmön sähkön että myös nestemäisten tarpeisiin se pääasiallinen uusiutuva raaka aine jota meidän ratkaisuissa kaiken kaikkinensa käytetään

nyt kun päästökauppa nostaa näiden hintaa niin se antaa ansiottomasti hyötyä myöskin tälle vanhalle vesivoimalle ja vanhalle ydinvoimalle

arhinmäki sanoi sitten vielä nyt viimeisen kerran häntä lainaan että hallitus lähtee siitä että ydinvoiman lisääminen merkitsee energiaomavaraisuuden lisäämistä

sitä mielestäni ei kannata yrittääkään sumentaa jo senkään takia että meillä tiedeyliopistoja kuitenkin on lukumäärällisesti aika paljon ja ammattikorkeakouluverkkokin on nyt hyvä

me emme ole vielä tehneet päätöstä siitä mistä lausumme ihan tarkkaan ottaen mutta siitä aihepiiristä missä liikutaan voin kuitenkin kertoa pari sanaa

arvoisa puhemies

totta kai minä tuen kaikkia niitä toimia joilla pienituloisten ihmisten verotusta kevennetään joilla kansalaisten kulutusmahdollisuuksia tasataan

meillä on eri puolilla suomea todella paljon sellaisia kouluja tai monta kertaa myöskin sosiaali ja terveyspuolella sellaisia toimitiloja jotka eivät täytä näitä

yhdysvaltain valtion panostus yritysten julkisiin tutkimus ja kehittämispanostuksiin on nelinkertainen suomen vastaaviin panostuksiin verrattuna kuulitte oikein nelinkertainen suomen vastaaviin panostuksiin verrattuna ja juuri siihen filosofiaan nojautuen että siellä missä markkinat eivät toimi niin kuin ne totisesti eivät suomessa tällä hetkellä toimi osaaminen ei muutu kaupallisiksi markkinoille pääseviksi tuotteiksi ja siihen tarvittaisiin rahaa

ensinnäkin kun on laaja kuuleminen käyty hyvästä hallintotavasta corporate governance pelisäännöistä meillä niin muutama asia on selvästi noussut aivan erityisesti esille

arvoisa puhemies

mutta huonolta näyttää sen sijaan ja nyt tulen ensimmäisen kerran niihin kritiikkeihin mitä kiistatta on pakko sanoa se valinta minkä tasavallan hallitus näyttää nyt kehyspäätöksen yhteydessä tehneen

ei ydinvoiman lisärakentaminen tarkoita energiaomavaraisuuden parantamista ei de facto eikä myöskään kansainvälisen energiajärjestön käsitteiden mukaan

puolustusvoimauudistuksen tässä esille ottamisen tausta on minulla siinä että olisi nyt jo mielestäni ollut kyllä perusteltua ja paikallaan että hallitus toisi lisäbudjetissaan jo esille ne keskeiset linjaukset joilla linjauksilla sitten tarkoitus on auttaa niitä seutuja joita puolustusvoimauudistus alkaa koskea

te ette ole valmiita nyt ottamaan niiltä vähän enemmän joilla vähän enemmän on

arvoisa puhemies

tämä ei ole vain sen takia että valtio tarvitsee tällaisia veroja erilaisiin tarpeisiin vaan tämä on myöskin sähkömarkkinoilla olevien erilaisten toimijoiden tasapuolisen kohtelun kannalta paikallaan ja perusteltua

ehkä vielä täällä aiemmassa keskustelussa esille nousseeseen biokaasuun en muistanut silloin vastata

kun te romutatte lasten kotihoidon tukijärjestelmää backmanin suulla te sanotte että kysymys on alistettujen naisten vapauttamisesta

on aivan varmaa ja selvää se että ennen kuin fennovoima on siinä tilanteessa että se loppusijoittaminen alkaa sillä totta kai täytyy olla hyvin tarkka suunnitelma siitä mihin tuo loppusijoittaminen tapahtuu

keskustan vastalause lähti siitä että niitten joilla enemmän on pitää osallistua ja tehdä tilaa sille että pienituloisten ihmisten kulutusmahdollisuuksia parannetaan

se oli paljon suurempi aikaisemmin mutta se on

ydinenergia kun siinä on raaka aineena uraani joka tuotetaan maailmalla eikä kotimaassa ei tietystikään ole kotoista energiaraaka ainetta eikä näin sillä tuotettua energiaa voida pitää omavaraisuutta lisäävänä energialähteenä

valtio lähettää budjetissa potin sinne rahaa ja sen hallinnoinnin siellä alueella sitten se alue päättäisi yhteisen lainsäädännön mukaan se maakunta päättäisi mutta tämän askelen ottamiseen ei ole millään hallituskokoonpanolla kun katsotaan mitkä ovat olleet todellisia vaihtoehtoja viime vuosien aikaan ollut edellytyksiä

meillä on kasapäin yhtiöitä sellaisiakin yhtiöitä jotka ovat joko valtion omistuksessa olevia yhtiöitä tai sellaisia joita varten valtiovalta on erikseen säädellyt lait kuten esimerkiksi eläkelaitokset ja näiden johtohenkilöt ovat istuneet toistensa hallituksissa

arvoisa puhemies

miten te perustelette tätä teidän linjaanne jolla kaikki ne satsaukset mihinkä rahaa laitetaan sillä runsaalla miljardilla kohdentuvat tämän pääkaupunkiseudun ja tampere siihen koukataan mukaan infran kuntoon laittamiseen ja muun suomen elinkeinoelämän josta kasvua voi syntyä tarpeet unohdetaan aivan täydellisesti

tapahtuuko se posivan tiloihin syntyykö ratkaisu siitä ellei synny niin fennovoima joutuu antamaan erillisen selvityksen siitä millä muulla tavalla miten itse sen loppusijoituksen järjestäen ja toteuttaen se aikoo tuon loppusijoituksensa toteuttaa

osassa suomea asuntojen hinnat laskevat kaiken aikaa

eri vuosien aikaan taakse jääneessä elämässä on vuosittain lisäbudjetein muun muassa joskus varsinaistenkin budjettien kautta voimavaroja lisätty näihin tarpeisiin

arvoisa puhemies

tampereen energialaitos on aivan tolkuttoman huonossa asemassa verrattuna fortumiin ja vattenfalliin markkinoilla ja nyt tämä windfall voittojärjestelmä omalta osaltaan pikkasen tasaa myöskin tätä markkinatilannetta eri toimijoiden välillä olevaa markkinatilannetta

juuri näiltä alueilta kuitenkin ihmiset sen hallituksen keskittämispolitiikan seurauksena joutuvat lähtemään hakemaan asuntoja keskuksista niistä keskuksista joissa taas asuntojen hinnat nousevat kaiken aikaa

on valmistelu käynnistynyt ja monet ovat nyt jo lähtemässä noilta paikkakunnilta pois

nyt viimeisten päivien aikaan eräät näistä ovat vetäneet johtopäätöksiä ja lähteneet pois ymmärtäneet että tämä ei oikein toimi tällä tavalla

ne ovat perheitä jotka ovat päättäneet että me tartumme tähän mahdollisuuteen kun se tasavertaisena vaihtoehtona on olemassa ja nyt te otatte sen pois

itse kyllä olen sitä mieltä että voi olla merkittävästi pienempi se alin koko mille tällainen tariffi voitaisiin rakentaa

monet ovat valmistelun alla ja kaiken lisäksi olen antanut ohjeet käynnistää jatkotoimet uuden energiatehokkuusohjelman vielä kunnianhimoisemman kuin meillä tällä hetkellä on valmistelemiseksi ja sellainen valmistelutyö on ministeriössä meneillään

ne joilla on tilaisuus saada työtä jostakin muualta alkavat sitä etsiä ja siirtyvät uuden työn perään nyt jo mahdollisimman nopeasti

mitä tulee nyt ajankohtaiseen tilanteeseen jossa kokkolan täpärä enemmistö on jotain mieltä ja maakunnan selvä enemmistö on kuitenkin toista mieltä ja siihen että sen suurimman kaupungin tahtoa toteutettaisiin

tämä on se mitä eurooppa edellyttää ja odottaa kaikilta euroopan unionin jäsenmailta ja tässäkin asiassa niin kuin muissakin suomi sitoutuu siihen mikä on euroopan unionin yhteinen tavoite

ajatus siitä että suomessa sen joka hakee ydinvoimalaitoslupaa pitäisi ensiksi rakentaa itse itselleen se loppusijoituspaikka miljardihintainen loppusijoituspaikka ja vasta sen jälkeen se olisi oikeutettu hakemaan lupaa on tietysti täysin mahdoton ajatus